ja todella huolestuttava kehitys on lähtenyt liikkeelle siinä osassa eurooppaa josta me ajattelimme jotenkin että se on jo voittanut nämä vanhat houkutukset käyttää epädemokraattisia keinoja vallankäyttöön

keskustelu päättää eduskunta hyväksyy

jos näin pitkä etäisyys otetaan uudelleen tule vaikeuksia pysyä kyydissä vasen eteen joudutaan sisälle

kari uotilan ehdotus viisi kaksi

äänestyksessä

sataviisikymmentäkahdeksan ja häntä kaksikymmentä ei jäänyt pois yhdeksäntoista eduskunta hyväksyy

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssään sellutehtaan lakiehdotuksesta

eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina viidestoista marraskuuta kello neljätoista

tällä on välitön työllisyysvaikutus suoraan suomessa ja nämä rahat ovat myös niitä kuuluisia vientieuroja joita matkailijat suomeen tuovat

pystymme myös arveltua niskaan

emme me kai täällä unta ole nähneet kun kaikki ovat kuvitelleet että joukot tulevat kotiin sen jälkeen kun tehtävä on tehty joka on vanha suomalainen periaate eli tämän toisen kierroksen jälkeen

äänestyksen

ei varsinkaan sitä vertaa kriisin aikana valuuttansa voimakkaasti devalvoinnin islannin

virtanen

turkua mistään

tämä istuntoon päätynyt c

lakiehdotuksen toinen käsittely

olen viisi ääntä kaksi kahdeksan kaksi tyhjää poissa kaksi neljä eduskuntaan katso miten muka sekaantumisen työ arvosteltu rinne selvisi kriisi ei pyydä vasta

pidän erittäin merkittävänä pääministerin sijaisen ministeri soinin ilmoitusta siitä että suomen hallitus ei tule hyväksymään suomen saatavien leikkaamista ja kreikan velkojen leikkaamista

suomen kolmi ja antanee kuusi kei poissa kaksikymmentä eduskunta hyväksyi viiden osakkaan viikinkialusten piti tilanne tus viisi kolme ipi

satakaksi jolla häntä neljäkymmentäkaksi eija juha väätäinen on pentti kettusen kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

pelkona varten pistellä uudistuksen neljäsosia puun ostojen tuottamisen tapa nopeudella yhdestoista joulukuuta pidettävät eu siis tämä maksetaan

onko ministeri tutustunut tähän puoleen eli oletteko pyytänyt selvittämään voiko suomi tehdä tältä osin tiukemman lainsäädännön joka pakottaa myös suomalaiset ulkomailla toimimaan meidän lakiemme mukaisesti

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan se että toteutukseen saman käsittelyn

edustaja pekkarinen

viljo aukusti löppönen s kolmekymmentäkahdeksan ei pyydä vasta oma

arvoisa puhemies teen ehdotuksen kakskymmentäyks nosteltu ukon kanssa painiessa kannattaa tutustua muste arvoisa puhemies esityksen numero kaksikymmentäkaksi tutkimusta ennustajayhtiö on voimistanut risto heikkilä

puhun nyt tästä yleisradioyhtiöiden ja joukkotiedotusvälineitten kohtelusta jonka olemme nähneet unkarissa ja puolassa ja myös sitten euroopan unionin ulkopuolella turkissa

asiaa loppuunkäsite

on ihan sama tulevatko nämä eurot sitten matkailuelinkeinon kautta vai tulevatko ne selluloosan myynnistä mutta kyllä tällä matkailu elinkeinolla on itse asiassa suurempi työllistävä vaikutus kuin on monella selluloosan tapaisella tuotteella

sivu

tuo sen käsittelyyn esitellä tarkistuksen kuudessa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

samaan aikaan yhteisvaluutta kannusti holtittomaan kuluttamisen reaalikorot olivat kriisimaissa jopa negatiivisia kaksituhatta luvun alussa se ruokki velaksi elämistä ylikuumensi kriisimaiden talouksia saksan ja ranskan talouskehitystä seuraa paheecoupe rahapolitiikka oli kriisimaiden kannalta liian löysää ongelmaan ei kuitenkaan ole yksinkertaista ratkaisua kyse on yhä kyseessä on yhteisvaluutan sysää sisään rakennettu ongelmat

jos suomella olisi oma valuutta ja rahapolitiikka ei palkka alesta kukaan puhuisi tosissaan vaan keskustelisimme oman valuuttamme devalvoinnista ja rahapolitiikan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

te käänsitte tämän tuottavuusohjelman kokonaan toiseen suuntaan

ensossa

äänestyksessä

äänestyksessä

miesten esityksen seitsemän edustusun tarttui myös kannattaa mustelma ja paransi puhemiesten etsinnät aineksen perusteluille

sota olisi kolme ja häntä kaksi kuusi neljä kaksi tyhjää poissa kahdeksantoista jos kaivos nyt miten muka

näitä

joskus tuo

sorvannut kaksi jaa ääntä eli kuusi poissa kaksi yksi osku torrokset miten

arvoisa puhemies lienee tosin kaksi sitten voittaneesta mietintöä vastaan

on todella tärkeätä että näistä asioista puhutaan ja emme anna täällä periksi ja tässä yhdyn edustaja viitasen ja haaviston huoleen

eduskunta hyväksyy esimmässä käsittelyssä sisällöltään kaivetut lakiehdotukset että alakerrosten toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

ei niin etteikö paperiteollisuus ole edelleenkin meidän selkäranka monessa mielessä mutta olen huolissani tästä matkailupuolen toimintojen eräänlaisesta väheksymisestä joka näkyy näissä organisatorisissa ratkaisuissa ja sitten myös näissä tukiratkaisuissa

pidempi aidosta tuli myös ehdotus viisi kuusi ei

pääministeri onko niin että tämmöinen päätös on puolustusministerin tehtävissä vai palataanko siihen järjestykseen että joukkojen lähtö ja paluu tapahtuu päätöksenteon pohjalta ulkoministerin esittelystä ja viime kädessä puolustusvoimain ylipäällikön presidentin allekirjoituksella

kierroksen toinen kysytty mutta stars

williams ja kettu syö viisi kaveria ei pyydä vasta

tehdään niinpäin että otetaan edustajien mustajärven ja pekkarisen puheenvuorot ja sen jälkeen mahdollistetaan hiukan suurempi debatti

vaikka sen kilpailukyky on suomea selvästi

näitä

valmistuksessa

arvoisa puhemies kannata

arvoisa puhemies

äänestyksen

kontula

eduskunta hyväksyminen taas joutuvat lakiehdotus hylätty

kun kuuntelee hallituksen ministereiden puheenvuoroja niin jotenkin jää semmoinen käsitys että olisiko niin että te ette ilmeisesti ole kertaakaan puhuneet tästä asiasta keskenänne

arvoisa puhemies teen

tämä

on seisonut kulmiaan ja kahdeksantoista ii poissa kahdeksan uskontoon hyväksynyt niiden mukaan selkoa niiden johdosta saara kaakiselle kriisi ei vastaa

saattaa neljäkymmentä ja ääntelee kuusen ja usa kolmetoista eduskunta hyväksyi mietin

satakaksitoista jo kuusi neljään tyhjä seitsemän poissa kuusitoista eduskunta hyväksyy tai myyty jo ajatus kaksikymmentäneljä ei kovasta

toimistojen elokuva romeo

pykälä

järistyksen kymmenen yhdentoista kahdentoista kohonen turusta yhdennentoista viidentoista sen osalta vuonna nostojen tuottaminen tapahtui yhdestoista joulukuuta pidettävään täysistunto hyväksytkö

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sieluista peltinen samassa käsittelyssä keskustelutta että sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään tukipaketin tucs c vakiotanssi toinen kertoo että se

suomi on viennistä riippuvainen olemme luonnollisesti alttiina muun maan talouskehitykselle

äänestys

arvoisena voimme sitten vastalause ykkösen mukaisen muutosesityksen

wallin ei

jos tämäkin on osa puhemies kari

lintuja ja neliöitä lavastama

risto kiviranta

vaikka olemme antaneet paljon talouspoliittista valtaa pois brysselin hallituksella on edelleen runsaasti keinoja vaikuttaa maamme

nimittäin tästä jää se vaikutelma että hallituksella ei ole tässä linjaa lähdetäänkö tätä ajamaan vaiko ei koska ministeri kataisen puheenvuorot ja pääministeri vanhasen puheenvuorot ovat selvästikin eri planeetalta

joidusti uros voi melskannut

sillä puolella on myös valmius siihen että voitaisiin väliaikaisesti laskea eläkemaksuja mikä sekin helpottaisi työnantajapuolen maksurasitetta ja ne tulisivat voimaan heti eikä niin että puolitoista vuotta istutaan pyöritellään peukaloita tehdään suunnitelmia ja rakennetaan jotain semmoista mitä ei ole

viljelty ja arto savoon erotus neljäkymmentä ei kyllä vastaava

jos juotin voimin luvulle

tällä puheenvuorollani haluan kannustaa siihen että matkailu saisi finpron toiminnoissa aikaisempaa paremman aseman ja että myös sen voimavaroista huolehdittaisiin

kysynkin ministeri soinilta onko hallitus toiminut näiden vakuuksien osalta niin että on ilmoitettu muille maille että me tulemme pitämään omista vakuuksistamme kiinni

keskusteluoppaat

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn saa salolta pakatut lakiehdotuksen että lakiehdotusta toinen käsittely on päättynyt b osia

övertuksen

toistumaan jatkossakin sisäinen devalvaatio ei onnistu euroeliitti myöntää kilpailukykyongelmat mutta ei tee oikeita

toisen käsittelyn estela klaveristuksen viidestoista sija vuoden versot turvautuvat tiedotuksen työn selostaportti myös esitys että jos keskustan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos tämäkin on osa puhemies karen

är voimisteli ehdotuksen numero

äänestyksessä

näyttää siltä että tämä historiankirjoitus jatkuu loputtomiin tämän nykyisen hallituksen aikana koska se niin tavattoman usein palaa siihen mitä juuri edellisessä hallituksessa ei ole tapahtunut unohtaen hyvin sen että siellä kaikki mukana olevat puolueet jotka nyt ovat hallituksessa ovat olleet hallituksessa useita kymmeniä vuosia viimeisen runsaan kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla

kysyn nyt pääministeriltä

pohjoismaisella yhteistyöllä on vielä paljon annettavaa kunhan tämä yhteistyö seuraa aikaansa eikä jää menneisyyden aikaansaannosten hiilloksille lämmittelemään

äänestyksiä on annettu mutisi tuntojaan koska kahdeksan eli kaksi tyyli opus yhdeksäntoista jos kaivos nyt miten

kello neljätoista